kampanjakuluja ja kampanjarahoitusta koskevan selvityksen olisi oltava nykyistä laajempi ja yksityiskohtaisempi niin että siitä saa kattavan käsityksen puolueen kampanjan tuloista ja myös menoista

niin kuin sanoin eilen tapahtui virhe

teollisuuden voima oyjn osalta päätöksen kohteena on olkiluodon neljäs yksikkö

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomalaisten keski ikä kohoaa nopeammin kuin yhdessäkään muussa euroopan maassa

se on selvä asia

mutta hallitus on ollut altis ja valmis koko talven kevään käymään viikoittain talouspoliittista keskustelua

tammikuussa vuoden ensimmäistä lisätalousarviota varten valtiovarainministeriössä tehtiin vielä erillinen ennustetarkistus uusimpien toteutuneiden tietojen perusteella jolloin eduskunnalle saatiin toimitettua mahdollisimman ajantasainen tieto suhdannekehityksestä

onneksi myös elämme pidempään kuin aikaisemmin

siinä on varmaan aikamoinen kirjo

tässä kommentoinnissa jonkin verran hämmentää se että kaikki tuntuvat aika tyytyväisinä olevan siitä että välillisiä kulutusveroja tullaan tulevaisuudessa nostamaan

se voidaan pöytäkirjoista katsoa ei tässä hallitusta voi kyllä tässä suhteessa pakoilusta syyttää

hallitushan pyysi viime vuoden loppupuolella järjestöjä nimenomaan tekemään ehdotuksia sellaisiksi rakenteellisiksi uudistuksiksi jotka vahvistavat pitkällä aikavälillä meidän taloudellista kestävyyttämme

ehkä kuvaavaa rutiininomaisuudelle lienee että kun me teemme täällä vasta päätöstä osasto on jo matkustanut aivan oikein englantiin harjoittelemaan muiden taisteluosaston vuoroon osallistuvien maiden kanssa

kuntapäättäjien ja myös valtion kannalta on tärkeää myös saada näkymä tätä kunnallisvaalikautta koskevasta pitkäaikaisesta ja maltillisesta palkkaratkaisusta

arvoisa puhemies

meillä oli viime viikolla nurmijärven kunnanvaltuustossa kunnan rajamäellä omistaman yhden tontin kaavamuutos jossa käyttötarkoitus olisi muutettu liike ja asuinrakennuksesta julkisten palvelujen tontiksi

kehittynyt ja hyvä ympäristölainsäädäntö on ilman muuta suomelle voimavara maailmanlaajuisen brändin rakentamisessa meidän oman hyvinvointimme rakentamisessa mutta totta kai se on sitten lainsäädännön sisällöstä kiinni

lisäksi selkiytettäisiin sääntöjä joiden nojalla ehdokkaan vaalirahoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus koskisi myös ulkopuolisten tahojen ehdokkaan puolesta maksamia vaalikustannuksia

näissä viime viikkojen ja viime kuukausien keskusteluissa on tullut se mielikuva että tähän veroparatiisitoimintaan ollaan vasta nyt heräämässä

hallitus valmistautuu samalla myös budjettiriiheen ja siellä tehdään niitä ratkaisuja joita budjettiriihessä tehdään

kun tässä yhteydessä hallituksen puolelta todettiin että valtion lainanottotarve on nousemassa huomattavasti aiemmin ennakoitua suuremmaksi monet arvostelivat liiallisesta synkistelystä

me joudumme kokonaisveroastetta nostamaan ja on vaikea kuvitella että kokonaisveroaste voisi nousta ilman välillisen verotuksen nostamista

arvelen meidän yleisesti toivovan että käynnistyvä pitkä harjoitus muodostuu tärkeimmäksi kesällä alkavan päivystysvuoron anniksi eikä sotilaita jouduttaisi lähettämään minkään kriisin hallintaan

hallitus toivoo että kunnat neuvottelisivat hyvissä ajoin tänä vuonna jatkon nykysopimuksille ja että tieto tuloksista olisi hallituksen käytettävissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

on jokseenkin kohtuutonta vaatia hallitukselta sitä että me lähtisimme ennakkoon spekuloimaan kovin paljon sitä mitkä kuuluvat budjettiriihen ratkaisuun ja siihen prosessiin

mutta me emme halua keskellä lamaa leikata yhteiskunnan toimintoja vaan olemme nyt velanotolla valmiita pitämään mahdollisimman hyvin pyörät pyörimässä

kehyspäätöksessä ja samaan aikaan maaliskuun lopussa eduskunnalle toimitetussa taloudellisessa katsauksessa kuvattiin valtiovarainministeriön viimeisin maaliskuussa tehty suhdanne ennuste

niistä hallitus on jo suurimman osan antanut eduskuntaan ja tuo loputkin ja tässä suhteessa menetellyt normaalilla tavalla

valvonnan tehostamisesta saadaan myös aikaan yhteiset linjaukset

puolueiden varainkäytön valvontaa tehostettaisiin siten että puolueiden varainkäytön yleinen valvonta siirretäisiin valtiontalouden tarkastusvirastolle valvonnan riippumattomuuden turvaamiseksi

tosiasiassa kreikan talouden kehno tila ja talouden kilpailukyvyttömyys on ollut pitkään tiedossa paitsi komissiossa myös muissa jäsenvaltioissa ja rahoitusmarkkinoilla

saattavathan ne joskus olla estekin mutta tämä hallitus ja keskusta on pitänyt erittäin tärkeänä että meillä on kehittynyt ympäristölainsäädäntö joka edistää ympäristöä terveyttä turvallisuutta luonnon monimuotoisuutta ja se on suomelle voimavara ja vahvuus

hallitus uudistaa ja tehostaa rakennemuutosmenettelyä

minusta varkauden kysymys ja tilanne ansaitsee vakavamman keskustelun kuin sen että puhumalla yritetään muuttaa paperimarkkinat toiseksi kuin ne ovat

kun asioita valmistellaan ja pohditaan yhdessä niin ei se poista sitä etteikö myös kolmannella osapuolella valtiolla olisi kohtuullista oikeutta tehdä omia ehdotuksiaan asioissa joissa se katsoo että kunta on tarve on tarve on tarve toimia

tavoitteena on löytää mahdollisimman useasti jo ennalta lääkkeet ongelmien estämiseksi tai keinot uusien työpaikkojen synnyttämiseksi

kaavavirkamies sanoi minulle että hänen mielestään tällainen itsestäänselvyys olisi pitänyt toteuttaa yhdellä liuskalla ja olen samaa mieltä

arvoisa puhemies

oma paradoksinsa onkin siinä että samaan aikaan kun toivomme että ei syntyisi taisteluosaston käyttöä vaativia kriisejä valitamme niiden käyttämättömyyttä

mehän olemme tehneet myös näitä ed

minulta eräs lehti kysyi aihetta mitä tämä termi suurituloiset tarkoittaa ja sanoin että se tarkoittaa sitä että huomio pitää kohdistaa siihen noin ylimpään kymmenekseen

sekään ei näemmä aivan kokonaan riitä mutta minä toivoisin jonkinlaista ymmärtämystä sille että eivät nämä kunnat tätä vapaaehtoisesti tee

tässä yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen että eulla ei tähän mennessä ole ollut mahdollisuutta tarttua kunnolla tällaisiin kehityskulkuihin

lisäydinvoiman rakentaminen auttaa osaltaan pitämään sähkön hintaa kohtuullisena

taannoin minulle pariskunta lähetti kirjeen olivat ostaneet torpan jossa oli kaiketi sata vuotta aikanaan asuttu ja tehty ja kasvatettu lapsia

tuohon tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme ekotehokasta tuotantoa tuulen ja aaltojen liikkeeseen perustuvaa energiaa sekä ennen muuta runsaasti bioenergiaa

en aivan ehkä yhdy tähän kysyjän luonnehdintaan siitä että kyseessä on sisällissota jossa suomi on osapuolena

jokainen muistaa ne perusteet millä perusteltiin muun muassa se että nyt heinäkuussa nostetaan arvonlisäveroa mikä on erittäin mittava korotus myös eurooppalaisittain katsottuna

valtionta louden tarkastusvirasto saisi puoluerahoituksen valvonnan osalta vastaavat keinot puuttua puolueiden ja puoluejärjestöjen mahdollisiin laiminlyönteihin kuin sille on jo annettu vaalirahoituksen valvonnan osalta

tvon ja fennovoiman ydinvoimalaitosyksiköt tuottaisivat sähköä omakustannushintaan muun muassa elinkeinoelämän tarpeisiin mikä vahvistaisi erityisesti teollisuuden toimintaedellytyksiä suomessa

ruotsiin ja norjaan verrattuna suomalaiset siirtyvät noin kaksi vuotta aiemmin eläkkeelle ja islantilaisiin eroa on yli neljä vuotta

hallitus sitoutuu turvaamaan hinnaltaan kilpailukykyisen määrältään riittävän sekä kotimaisuusasteeltaan nykyistä korkeamman ja toimitusvarman energiahuollon

näiden hallituksen linjauksien ja kannanottojen jäljiltä on erittäin paljon isoja yksityiskohtia jotka sitten tässä jatkovalmistelussa selviävät

niin kuin äsken totesin tämä viesti ei mennyt perille

parin viikon kuluttua pidettävässä hallituksen puolivälin tarkastelussa keskeisenä teemana on se miten voimme kestävästi palata nopean kasvun ja nousevan työllisyysasteen kehitysuralle

varkauden osalta stora ensohan varoitti meitä viime vuonna että koko varkauden tehdaskokonaisuus sulkeutuu ja tämä oli valtavan suuri elinkeinopoliittinen ja alueellinen koko yhdyskunnan toimivuutta koskeva kysymys

yhteistä näille ratkaisuille on että käyttämällä hyväksi luonnon elollisia prosesseja selviämme vähemmällä energiankäytöllä ja saamme hyödynnettyä luontaisessa kierrossa olevaa hiiltä

arvoisa puhemies

meillä on käsissämme tämä komission esitys ja sitä pidämme hyvänä

tarve vähentää kasvihuonekaasupäästöjä motivoi päätöksiä niin energiatehokkuuden uusiutuvan energian kuin ydinenergiankin osalta

mutta aivan niin kuin ministeri häkämies on todennut yhtiön hallituksen puolelta on ilmoitettu että he tulevat tässä suhteessa toimimaan ja ei hallituksen viesti ole mihinkään muuttunut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä tämä työttömyyden kasvu johtuu täysin kansainvälisestä kriisistä ja me olemme päinvastoin eräillä euroopan ja oecd maiden suurimmista elvytystoimista pyrkineet hillitsemään työttömyyden kasvua

hallitus sen ministerit pääministeriä myöten pyrkii vaikuttamaan tähän koko elinkeinopoliittiseen kokonaisuuteen riippumatta omistussuhteista

mutta suomen kannalta ja suomen vientiteollisuuden kannalta on valtavan suuri ero sillä elvytetäänkö vain täällä suomessa vai tehdäänkö satakertainen elvytys koko euroopassa jolla olisi vaikutusta koko maanosan talouden elpymiseen

se heikentää kilpailukykyä

voimme joko valita itseään toteuttavan näivettymisen kierteen tai tehdä asialle jotain

haasteena osastojen käytölle ovat kuitenkin edelleen poliittisen tahdon riittämättömyys taakanjakokysymykset operaatioihin liittyvät kustannukset ja kysymys valmiusvuorossa olevan taisteluosaston sopivuudesta nimenomaan ajankohtaisten kriisinhallintatehtävien hoitamiseen

vaikka meillä jokaisella on energiakysymyksissä henkilökohtaisia suosikkeja tarvitaan vaikuttavuusarviointeja ja kustannushyötyvertailuja

tiedämme sen että sekä maantiepuolella että ratapuolella pitkäaikaisesti meillä on iso haaste millä pystymme pitämään perusliikenneverkon kunnossa

tiedon pitää kulkea mutta luonnollisesti kirjeet ovat normaalitilanteessa se luonnollisin tiedonvälitystapa ja kysyjä on oikeassa siinä että täytyy olla tietysti varmuus siitä että tieto menee perille

hallitus on jo tehnyt päätöksiä tutkimuksen ja kehitystyön voimavarojen kasvattamisesta sekä panostuksista ilmasto ja energiateknologiaan

nykyaikana kun tämä digitalisaatio uusi tekniikka kehittyy meidänhän pitäisi olla laboratorio jossa voidaan kokeilla ja kaupallistaa sellaisia uusia menetelmiä tuotteita ja palveluita jotka voivat nousta maailmanmenestykseen

konttiliikenteen osalta me otimme tämän voi sanoa ennalta ehkäisevässä mielessä esille koska tästä ei ole venäjän hallituksen esitystä vaan tullilaitoksen ehdotus jota duumassa tavalla tai toisella käsitellään

arvoisa puhemies

lisäksi on syntynyt laaja yhteisymmärrys siitä että puolueet eivät voisi jatkossa ottaa vastaan tukea julkisoikeudellisilta yhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta säätiöiltä tai valtio tai kuntaenemmistöisiltä yhtiöiltä taikka kunnilta

meidän pitää työskennellä sen puolesta että nämä komission pakettisuositukset mahdollisimman laajasti voisivat toteutua

jos esimerkiksi energiansäästöinvestoinnit ovat elinkaarella laskien tehokkaampia kuin uusinvestoinnit on edellisiä suosittava

tässä suhteessa jos jotain hyvää tässä tämän päivän ilmoituksessa oli hyvää oli se että saha sellu ja hienopaperitehdas ja biodieselkokeilulaitos jatkavat toimintaansa

mutta on vaikea hyväksyä sitä että näitten lumipyryjen keskellä aiheutuvat ongelmat jotenkin kaadetaan sen päälle että joulukuussa budjettikäsittelyssä eduskunta ei osoittanut rahaa

yritysten kilpailukyvyn ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi vauhditamme tietoyhteiskuntakehitystä muun muassa parantamalla laajakaistayhteyksiä

ja luonnollisesti myös näiden seurausten kantaminen kuuluu yhteiskunnan vastuulle niin valtion kuin kuntien ja muiden osapuolten vastuulle ja näistä pitää yhdessä selvitä

ensin ilolla tervehdin sitä että nyt todella tehdään päätöksiä jotka oikeasti vaikuttavat kustannuksiin ja vaikuttavat tähän julkisen talouden alijäämään sellaisia päätöksiä jotka selkeästi näkyvät rahassa myös täällä yläpäässä

uskon näin että omistaja ohjauksesta vastaavan ministerin ja yhtiön hallituksen välillä käydyt keskustelut tulevat nyt toivottavasti sivistyneellä tavalla tämän asian korjaamaan

minä luulen että normaalitilanteessa tässä ei siis mitään erityisempää ongelmaa ole syntynytkään mutta nyt syntyi tilanne jossa tasavallan presidentti joutui kysymykseen vastatessaan ottamaan kantaa tähän ja hänellä ei ollut tätä viimeistä tietoa

vastauksen antamista kiirehtii se valitettava tosiasia että kansainvälisestä kriisistä johtuen joudumme velkaantumaan lähivuosina dramaattisesti tavalla jota emme pystyneet muutama vuosi sitten edes aavistamaan

energiatehokkuuden parantamisessa auttavat teknologiat ovat tärkeä osa uutta vihreää teollistamista